hemmilä puuttui siihen että hallitusohjelmassa on varsin kunnianhimoiset tavoitteet maatalouden tulokehityksen saamiseksi kasvu uralle ja maatalouden tukijärjestelmien yksinkertaistamiseksi

sitä tukee sitten se että esimerkiksi nyt eussa ollaan siirtymässä sellaiseen kananmunaan jota myydään kuluttajalle jossa esimerkiksi kahta eri salmonellatyyppiä ei saa jatkossa olla

hemmilä ei käsitellyt sitä mistä tämä nyt sitten johtuu

se johtuu siitä että markkinoilta saatavassa tuottajahinnassa eivät ole heijastuneet lainkaan ne kustannusten nousut jotka elinkeino on joutunut kohtaamaan ja kun kerran elinkeinon järjestelmässä elintarviketaloudessa emme kykene kustannusten nousuja välittämään ketjussa eteenpäin niin ainoa keino nyt on yrittää tuottaja ja toimialaorganisaatioiden kautta pureutua tähän ongelmaan jolloin me voisimme jatkossa koko ketjun yhteistyöllä pystyä nämä kohoavat kustannukset välittämään

olen pistänyt selvitykseen sen että meidän pitää pystyä jatkossa turvaamaan sellainen valkuaisrehun tuotto itse että me pystymme myöskin turvaamaan tässä maassa härkäpavun taikka herneen tai vastaavan kautta sellaisen valkuaisen jossa meillä säilyy edellytykset luomutuotantoon mutta myöskin gmo vapaaseen tuotantoon

meillä on kaksi asiakirjaa joiden pohjalta kehitetään metsäpuolta

mutta sen sijaan näistä tuki ja valvontajärjestelmistä on kaksikin erilaista selvitystä olemassa joita asetuksen tasolla on pistetty täytäntöön

sieltä meiltä tulee ensimmäiseen tammikuun elvytyspakettiin tietty ehdotus joka liittyy nimenomaan tähän maatalouden tuottavuuden ja kannattavuuden parantamiseen

kesäkuussa metsäneuvostossa tulee tämä päivittyminen tapahtumaan ja siinä haetaan niitä asioita joita nyt sitten pitää muutoksina siihen ohjelmaan tehdä

sitten toinen vähintään yhtä tärkeä asia on metsätalouden strateginen ohjelma jota on työ ja elinkeinoministeriön johdolla maa ja metsätalousministeriön kanssa yhteistyössä tehty ja siinä on tämä teollisuuspoliittinen näkökulma siinä ovat nämä uudet innovaatiot

alun perin tarkoitukseni oli että kun se järjestelmä saadaan käyttöön laajemmin niin me pystymme sinne antamaan tiettyjä neuvonta ynnä muuta

esimerkiksi tilanomistaja voisi teettää jatkossa tilallaan itse eläinsuojelutarkastuksen

tämä on kylmä tosiasia se kannattaa tunnustaa eikä tehdä politiikkaa semmoisilla asioilla jotka eivät ole todella yhtäpitäviä reaalielämän kanssa

sitten ed

siihen ei tule mitään muutoksia

joo

lopuksi arvoisa puhemies

tarkoitukseni on nyt asettaa asiantuntijoista tutkijoista koostuva ryhmä ja sitten ministerin vetämä koordinaatioryhmä jotta tämä asia saataisiin kuntoon

rajamäen kanssa olemme ihan samaa mieltä siitä että meidän pitää turvata metsätalouden ja metsäteollisuuden toimintaedellytykset suomessa kansallisesti

silloin puhutaan metsäteollisuuden kilpailukyvystä ja tämä ongelma mikä meillä nyt on että meidän sanomalehtipaperistamme puolet painetaan muulle kuin suomalaiselle sanomalehtipaperille onhan se merkki siitä että meillä on kilpailukykyongelma koska en usko siihen että nämä kirjapainot ihan vaan muuten käyttävät muuta kuin suomalaista paperia

kyllä siinä varmaan joku kilpailuetunäkökulma silloin on koska itse olin järkyttynyt sanon ihan suoraan kun selvitin tätä kuinka suuri osa painettavasta sanomalehtipaperista tulee todella ulkomailta eikä suomalaisesta teollisuudesta

tästähän varkaus on erinomainen esimerkki

siinä on tietyn ison tuotantolaitoksen kyljessä paperitehdas ja sekään tuotantolaitos ei käytä sitä paperia lehtiensä painamiseen valitettavasti jos tietoni ovat oikeat

tämä on todellinen ongelma ja siinä pitää katsoa millä se kilpailukyky teollisuudelle turvataan ja siihen niitä kansallisia toimia tarvitaan

arvoisa puhemies

ministerin panos on ollut kuitenkin tässä erittäin tärkeä kun on haettu näitä ratkaisuja erityisesti se että ministeri jo kannusti siihen että eduskunnassa voidaan tehdä järkeviä muutoksia

minusta se selittyy pitkälti sillä että se on se suurin muutos joka tähän on tässä talossa tehty ja jokainen pitää kiinni vähän omasta lapsestaan jos näin sanotaan ja se saa aikaan sen keskustelun

yleisradion julkisen palvelun tuottajan tehtävä on erittäin tärkeä ja korostaisin myöskin tätä alueellisuutta

tämä suomi ja maailma ovat tavattoman paljon keskittymässä

mutta sitten kun mietitään sitä että me elämme hyvin kansainvälistä aikaa on yhtä tärkeää myöskin että meille välittyvät yleisradion kautta ne viestit jotka ovat tosi tärkeitä tuolta euroopasta niiltä foorumeilta joissa me itse olemme mukana ja tälläkin hetkellä aika suuria maksajia

me seuraamme lupien määrää ja tarvittaessa sitten niin kuin olemme esimerkiksi susien kohdalla tehneet annamme lisälupia

karhujen kohdalta se tällä erää on ohi

mutta kaiken kaikkiaan se että nyt annettiin enemmän kuin esimerkiksi rktl suositteli tähtää juuri siihen että niitä

tämä kasvu tällä kertaa loppuunkäsitelty tihentymiä voidaan vähentää

alkuun ensin lyhyesti kiitos

kaiken kaikkiaan tämä liikennebudjetti samoin kuin koko budjetti kohtelee hyvin kaltoin suomalaista maaseutua maaseudun asujia

ongelmahan on se että elintarviketalousketjussa muodostuva arvonlisä ei välity ketjun kautta sen toimijoille oikeudenmukaisessa suhteessa vaan ketjun vahvin eli kauppa ottaa siitä päältä suurimman osan

ja nyt voin sanoakin että keskusta kyllä pitää tarkkaan huolta siitä että kaikki hallituksen niin sanotut pahat teot jotka kohdentuvat maaseutuun varmasti tulevat tarkasti meidän suunnaltamme valvotuiksi

jos se perusrunkoverkko joka maaseudulla tänä päivänä on jätetään sinne oman onnensa nojaan koska tämä on ollut äärettömän tärkeää että siellä on ollut valtion rahoitusta mukana jotta kuntien raha saadaan siihen rinnalle niin miten te aiotte jatkossa huolehtia että tämä alempiasteinen tieverkko jotenkin saadaan pysymään kunnossa

tässä tarkoituksessa kysynkin kun hallitusohjelmaan on kirjattu että tuottaja ja toimialaorganisaatiolaki olisi mahdollista antaa

he edustavat siellä kuntayhtymässä omaa kuntaansa että tämä on aika keinotekoinen peruste nuliteerata kuntayhtymät jotka sinänsä toimivat ihan hyvin ja meillä on esimerkiksi forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä suomen kolmanneksi tehokkain palvelujentuottaja

kun tässä kuntauudistuksessa koko ajan puhutaan siitä että pitää keskittää niin se keskittäminen ei ole se tehokkain tapa koska siinä kärsivät lähipalvelut

siis palvelujen turvaaminen on ykkösasia eikä kuntarakenteiden muuttaminen ja kuntakoon merkittävä kasvattaminen

arvoisa puhemies

voin kertoa että heinäkuussa aloitin sen lihantuotannon kannattavuuskriisityöryhmän jonka jatkumona on parhaillaan perusteilla koko ketjua kattava elintarvikeketjun neuvottelukunta jossa ovat mukana niin tuottajat jalostajat kuluttajat kuin tutkimuskin

tämän neuvottelukunnan tarkoituksena on sitoa koko ketju yhteistoimintaan niin että ketju hakee lisäarvoa markkinoilta suomalaiselle erinomaiselle korkealuokkaiselle elintarvikkeelle ja sitten pitäisi pystyä huolehtimaan sen lisäarvon jakautumisesta ketjun sisällä oikeudenmukaisemmin

ilman kuluttajien luottamusta meillä ei ole omaa elintarviketta jatkossa

salo puuttui tähän kemira growhow kauppaan

sitten täällä on aika monessakin puheenvuorossa puututtu ihan oikein suurpetokannan arviointiongelmiin ja siitä syntyneeseen luottamuspulaan

tämä on erittäin hyvin minun tiedossani ja kun riista ja kalaosastolle valittiin uusi johtaja pentti lähteenoja häntä ensimmäisenä evästin sillä että nyt on rakennettava luottamukselliset suhteet takaisin

tässä on ehkä hahmottamisharha minun nähdäkseni koska kyllä ne päättäjät jotka valitaan kuntayhtymiin puolueosastot valitsevat niin kuin hyvin tiedätte

me emme kerta kaikkiaan tule pärjäämään jos metsästäjäkunnan kanssa suhteet eivät ole kunnossa koska he tekevät vapaaehtoista arvokasta työtä

minä en ole väittänyt että destia päätös olisi tämän syynä en suinkaan vaan olen väittänyt niin kuin asia on että eduskunta on hyväksynyt liikelaitoslain muutoksen joka vei pohjan pois nykyisen tyyppiseltä metsähallitukselta

mutta minä en jakaisi kuntapäättäjiä sen mukaan jos he ovat lahden kaupunginvaltuustoon valittuja niin totta kai he voivat edustaa lahtea myöskin lahden seudun kuntayhtymissä

mutta sitten me kehitämme luonnollisesti petolaskentajärjestelmiä ja otamme käyttöön dna järjestelmän ja vastaavaa koska ehkä se suurin ongelma syntyy siitä että tutkijoilla on petokannasta täysin eri käsitys kuin alueella ja kuin se mitä laskennasta tulee

eduskunta hyväksyi liikelaitoslain ja sitä kautta on metsähallitukselle löydettävä sen liiketoiminnalle toisenlainen koti

minä olen ollut pitkään mukana kuntayhtymässä viranhaltijana päättäjänä kolme vaalikautta ja sen parempaa tapaa toimia ei ole kun se vaan on tehokas

mutta valtion maa ja vesiomaisuus tässä yhteydessä tullaan kaikissa tilanteissa säilyttämään valtion taseessa hyvin todennäköisesti maa ja metsätalousministeriön taseessa

meillä on forssassa hyvä malli suomen kolmanneksi tehokkain terveydenhuollon palvelujen järjestäjä tulkaa ottamaan mallia ei tarvita mitään kuntarakenteen uudistuksia

sitten täällä kysyttiin terveystarkastusten täytäntöönpanosta ja lähinnä siitä mikä on kehitys tukien välillä

tarkoitukseni on viedä maaliskuussa hallituksen iltakouluun ne esitykset jotka valmistuvat meidän osastollamme ja jotka liittyvät lainsäädännön tiettyihin perusperiaatteisiin ja joita tehdään yhteistyössä erilaisten sidosryhmien kanssa

siellä tulee olemaan hyvin laaja sidosryhmäkuuleminen muistaakseni tammikuussa ja tätä asiaa valmistellaan juuri niiden periaatteiden mukaisesti jotka on käytännössä sovittu

eli tässä kysymys metsähallituksesta

en ole väittänyt että destia keissi olisi tässä taustalla

ainoa keino jolla me voimme petopolitiikan hyväksyttävyyttä ja niitä vahinkoja korvata on pitää kiinni tiukasti tästä periaatteesta jolla me nämä vahingot nyt korvaamme

kun kerran eu komissio vaatii että pedot pitää tietyllä tavalla ja tietyllä määrällä suojella niin meillä ei ole mitään muuta keinoa kuin tätä vahinkopuolta tulla vastaan koska se on tosiasia että vahinkoa käytännössä syntyy

onhan tässä aivan toisenlaisesta pääomittamisesta kysymys

sen verran vaan täydennän että minun tavoitteeni on saada aikaan metsätoimijoiden metsäorganisaatioiden kesken mahdollisimman hyvä ja toimiva yhteistyö

siellä käynnistyy valmistelu jossa katsotaan jatkossa mitä kukin metsäorganisaatio tekee mikä on sen kaikkein omin toimintakenttä mitä tehdään yhdessä ja yritetään toimia niin että sitä kautta syntyy lisää osaamista mutta samalla tuottavuutta parannetaan

sitten koska puun saatavuus on se meidän ykkösasia niin silloin se neuvonta on aivan se ydinkysymys niin että ne jotka eivät metsää muuten tunne se on heille useimmiten perintönä tullut saavat oikeat neuvot

näissä kannattaa olla aika tarkka

se on yksi keino

metsäopetusta ollaan ammattikorkeakoulun yhteydessä lakkauttamassa ja nyt kyllä katseet kohdistuvat opetusministeri henna virkkuseen ja hänen henkilöstöönsä vaikutetaan sinne yhdessä

nyt kun pinta alavalvonnat ovat olleet suomen yksi suurin ongelma viljelijät kokevat ne erittäin tuskaisiksi kun joka vuosi ne valvonnat tehdään ja viranomainen ne pinta alat vahvistaa niin semmoinen vinkki että tehdään ne jatkossa vain kerran viidessä vuodessa jos pinta alat eivät kerran muutu

me tarvitsemme jatkossa riittävän määrän metsäopetusta alan osaamista koska muuten koko metsäalan tulevaisuus vaarantuu

minä olen tämän jo viime syksynä linjannut ja osastopäällikkö pentti lähteenojan kanssa sopinut että tältä pohjalta tehdään asioita eteenpäin kun kerran tiedän että kaloista ja materiaalista on puutetta ja silloin ne kuuluvat ammattikalastajille merialueilla erityisesti

luonnonvarakeskus

siellä palkkojen harmonisointi on nyt hoitamatta

se ei ole oikein

se on aivan totta eun maatalouspolitiikkaa linjataan

satonen ensimmäisen kerran suomen unionijäsenyyden aikana hallitus sai kaikki tavoitteensa läpi siihen tiedonantoon jonka pohjalta tämä lainsäädäntö valmistellaan